e mail maahanmuutto tai politiikassa ja mitä tulee tähän kielikeskusteluun suomen tai ruotsin kielestä niin ymmärtääkseni kyllä viranomaiset lähtevät siitä että molemmilla kielillä voi pärjätä ja monelle itse asiassa on paljon helpompi tie löytää tiensä kielellisesti ruotsin kielen kautta suomalaiseen yhteiskuntaan ja tällä tavalla löytää kotoutumisen paikka täällä

on tärkeää että on hyväksytty uusi kehityspoliittinen ohjelma joka painottaa niin kuin ministeri hautala sanoi ihmisoikeusulottuvuutta mutta ohjelman mukaan jatkamme kehitysyhteistyötä etiopian kanssa jossa on pitkään ollut vangittuna erittäin kyseenalaisin perustein kaksi ruotsalaista lehtimiestä

asiaa käsitellään ulkoministeriössä

miten me tässä tilanteessa voimme turvata edellisessä kysymyksessä mainittua lääketurvallisuutta ja hyvää hallintoa tälläkin alalla

uskon että rauhanaikaisella hallituksella ja valtiovarainministerillä tuskin on ollut niin haasteellista tehtävää kuin ministeri urpilaisella

koko eu toimii heidän vapauttamisekseen

miten nämä käyvät yhteen

arvoisa puhemies

saitte eilen jonkinlaisen selvityksen tästä tilanteesta

me olemme pankkitalletuksina saaneet ne vakuudet sijoittajavastuu on toteutunut ja se vertaispaine jota nyt harjoitetaan ecofinissä teidän ja täti tiukan kautta on erittäin tärkeä

ehkä viestiminen onnistuisi vielä paremmin jos tunnustettaisiin oikeat asiat että lakia ei ole näiltä osin muutettu se on sama kuin edellisen hallituksen aikana

oletteko nyt valmis peruuttamaan päätöksen siitä että pääkallonpaikka siirrettäisiin kuopioon

se on tavoitteellisempaa se on kunnianhimoisempaa kuin aiemmissa papereissa ja me teemme tätä työtä koordinoidusti samanaikaisesti ja todella kunnianhimoisella aikataululla

jag tycker att det är ett utmärkt berömvärt initiativ vi vet att det finns problem i ungern bulgarien med flera

me toteutamme koko hallituksen politiikkaa eikä yksinkertaisteta asioita niin että vain yksi ministeri vastaa asioista koska se on aika suuri vastuu kantaa

minä uskon kyllä enemmän nyt tähän vertaispaineeseen kuin niihin korkoihin koska niin kuin pääjohtaja hämäläinen totesi markkinat voivat joskus mennä väärin päin ja vertaispaineenne kautta saatte uudistuksia aikaan uudistuksia jotka ovat välttämättömiä tänä päivänä

ärade talman

eu kriisi voidaan voittaa poliittisen ja säännöstöön perustuvan valvonnan sekä markkinapaineen yhdistelmällä ei pelkästään markkinoiden avulla

maatalouden ravinnekuormitus on niin kuin muutenkin usein itämerestä keskusteltaessa ollut tässä tärkeässä roolissa

kysely jonka

siirrytään päivystyksen muihin

niin kuin totesimme tässä tarvitaan sekä uudistuksia mutta myöskin sitä että me huomioimme työttömyyden tilan nuorisotyöttömyyden tilan

ja velkakriisiä on torjuttava muun muassa tehokkain veroeroosion vastaisin toimin kuten yhteistä yritysveropohjaa koskevan järjestelmän avulla

var är like minded sverige bland dessa undertecknare

toisaalta muotiksi jaksossa mitä siinäkin suoriteta baltic sea action summitissa esimerkiksi ravinteiden kiertokulun edistäminen on yksi uusien toimenpiteitten prioriteetti

meillä ei myöskään ole varaa siihen että ilmapiiri jatkaa kiristymistään eikä sellaiseen tilanteeseen esimerkiksi että korkeasti koulutetut maahanmuuttajanuoret lähtevät maasta koska kokevat että heillä ei ole onnistumisen mahdollisuuksia täällä

toivoisin että opetusviranomaiset olisivat yhtä kriittisiä koska joissakin maissa joissa on suuri nuorisotyöttömyys ei todellakaan ole opetusjärjestelmää joka valmistaa nuoria niihin tuleviin ammatteihin

öisten

arvoisa puhemies värderade talman

eussa on myös muita yhteisesti valvottavia asioita

niin kuin hallituksen esityksestä ilmenee esityksen tavoitteena on vähentää eun kansalaisten tekemiä perusteettomia turvapaikkahakemuksia

ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa erityisesti korostaa ihmis ja kansalaisoikeuksien valvontaa ja seurantaa sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamista kaikissa jäsenmaissa niin vanhoissa kuin uusissakin

kuulin vaasan yliopiston seudulta eilen että kolmasosa siellä korkeakoulutuksen saaneista somalinuorista jotka siis olivat suorittaneet korkeakoulututkinnon useammat teknisellä alalla oli lähtenyt muualle

tavoitteeseen pyritään ehdottamalla että turvapaikkaa hakenut unionin kansalainen ja häneen rinnastettava siis eta alueelta tulevat ja sveitsiläiset suljettaisiin vastaanottopalveluiden piiristä sen jälkeen kun hän on saanut tiedoksi maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen

tässä vaaditaan tiukempaa otetta niin komission kuin jäsenvaltioidenkin taholta ja suomen osalta toivomme myöskin toimenpiteiden parempaa koordinaatiota eri ministeriöissä

valitettavasti tuomioistuin antoi tässä kuussa suomen valtiolle tuomion jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä koska suomi ei ollut saattanut direktiiviä kansallisesti voimaan

värderade talman

joissakin erityistilanteissa hakija voisi kuitenkin kuulua vastaanottopalveluiden piiriin lyhyen ajan jos on henkilökohtainen terveyssyy tai vastaava korkeintaan seitsemän päivää

kysymys onkin siitä että tarvitsemme eurooppalaisen syyttäjäviraston tarttumaan rajat ylittävään rahanpesuun ja korruptioon

vi vet redan att vi har dubbla hyror dyra transportkostnader mellan kuopio och helsingfors och dessutom ska en stor del av personalen vara i kontakt med övriga europa särskilt london

kun viittasitte siihen että on tehtävä kustannustehokasta työtä niin nimenomaan eun laajuinen kielto on tärkeä ja kustannustehokas esimerkiksi kun me katsomme uusia jäsenvaltioita

sen tarkoituksena ei ole harmonisoida kaikkia suojelumuotoja vaan se pyrkii määrittelemään yhteiset perusteet niin sanotun toissijaisen suojelun antamiselle

toivomme että eduskunta pääsisi nopeasti käsittelemään tätä lakia koska laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa

ehkä voi sanoa tässä yhteydessä että tämä ongelmatiikka on meillä ja muualla tullut esiin kun toisaalta eu kansalaisilla on vapaa oikeus liikkua eussa ja sen vapaan liikkuvuusdirektiivin vaatimukset asettavat rajan milloin henkilö voidaan maasta poistaa

arvoisa puhemies

katsokaa budjettikirjaa siltä osin

ehdotukseen eun rahoituskehyksestä liittyy useita ongelmia joita on hyvin kuvattu tänään keskustelussa muun muassa se että se lisää kustannuksia aikana jolloin jäsenvaltiot joutuvat säästämään

on hyvä että olemme päässeet korottamaan tämän vuoden aikana laskennallisia korvauksia sitä ei tehty pitkään aikaan ed

kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan pakolaisasemaa ja suojelun tarpeen perusteella myönnettävää oleskelulupaa siis pakolaisuutta ja suojelun tarpeen perusteella voimassa olevaa lupaa

sen lisäksihän esimerkiksi tukea valmistavan opetuksen kustannuksiin on parannettu niin että se on koko vuoden ja tästä kunnat saavat sekä asukasperusteista että tähän valmistavaan erikseen apua

tämä on tärkeä prioriteetti pitää esillä kaikissa tapaamisissa ja kaikissa asioissa joissa me olemme yhteistyössä eun komission kanssa koska heidän on tehtävä tämä esitys

toisena haasteena on todellakin varojen löytäminen kasvua ja kilpailua edistäviin uusiin panostuksiin niin kuin on sanottu innovaatioihin teknologiaan ja infrastruktuuriin

kuten esityksessä todetaan tällä hetkellä ja näinä vuosina mitä olemme tarkastelleet ei muihin maihin niin suuressa määrin kuin suomeen belgiaa lukuun ottamatta ole tullut unionin kansalaisia hakemaan turvapaikkaa

mitä tulee kustannustehokkuuteen yleensä hyötykustannus analyysiin niin valitettavasti tähän mennessä meillä ei ole ollut kotimaisista hankkeista aina riittävää kustannushyöty analyysia mutta muualla tehtävien esimerkiksi pohjoismaiden rahoituskanavien kautta rahoitettavien projektien osalta meillä on ollut sitä

hallituksen yksimielisen esityksen tarkoituksena ei ole alentaa suomessa myönnetyn suojelun tasoa joka on noudattanut ja jatkossakin noudattaa niitä kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita joihin suomi on sitoutunut

osa dilemmasta voitaisiin ratkaista jos iso britannia saksa hollanti ja ruotsi luopuisivat jäsenmaksualennuksistaan

on ollut aika paljon puhetta esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnista mitkä ovat nyt koulutusmäärärahat ja siitä on kannettu huolta myöskin kirjallisten kysymysten puitteissa

tällä hetkellä vaikuttaa siltä että moni ei olisi nyt jäämässä koulutuksen ulkopuolelle tämä on elystä saatu selvitys

suomi kuuluu nettomaksajiin sen vuoksi on hyvä syy muistaa että kuulumme rikkaampiin eu maihin mutta tästä huolimatta saamme suurimman osan jäsenmaksustamme takaisin maatalous ja maaseutu ja koheesiovaroina

olen myöskin onnellinen että me olemme pystyneet edistämään niin sanotun stern raportin tyyppisen raportin valmistumista ja tekemistä

ennen tämän lakiesityksen antamista tietysti on ollut myös tiivistä yhteistyötä lähetystöjen kanssa koska olemme huomanneet että turvapaikanhakijat ovat tulleet maantieteellisesti aika on rajoitettu mutta

samalla tavalla kuin kuuluisassa stern ilmastoraportissa me haluamme tietää mikä on kustannus siitä että mitään ei tehdä ja mikä on kustannus eri toimenpiteiden osalta ja on tärkeää että myöskin ilmastonmuutos tulee tässä eteenpäin

mutta on myös tärkeää muistaa että osa eu budjetista niin sanottu koheesiorahasto oli aikoinaan ehtona sille että sisämarkkinat avattaisiin rikkaimmille maille joille niistä oli siis eniten hyötyä

mutta toivottavasti myöskin te toimistoissa olisi se oikea ilmapiiri se oikea asenne että okei vastedes tarkastellaan yhden vuoden jälkeen mikä on se koulutuksen jälkeinen oikea toimenpide

eu jäsenmaksuamme arvostelevia on syytä muistuttaa että myös norja siitä huolimatta että maa on unionin ulkopuolella maksaa koheesiorahastoon ja on ajoittain maksanut enemmän kuin suomi nettona koko jäsenyydestään

kaikki unionin kansalaisten hakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä ja ne on tällä hetkellä pystytty käsittelemään noin kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä

jatkokoulutusta kolmen vuoden ajan niin kuin joskus on ollut se ei välttämättä ole kaikkein paras kotoutumisen suunta joten määrärahoja on lisätty aiesopimus on tehty ja siinä edetty

arvoisa puhemies

ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää esimerkiksi valuvikana rakenteessa sitä että kehityspolitiikka jätettiin ulkopuolelle niin integroituna kuin se onkin yhteiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan

toisaalta nyt on myöskin tehostettu yhteistyötä poliisin ja maahanmuuttoviraston välillä tavalla joka mahdollistaa että kuuleminen päätöksenteko ja tiedoksiantaminen peräkkäisinä toimenpiteinä voisi tapahtua niin että prosessi kestää vain muutaman päivän

on oikein että me kohta siirrymme niin sanotun turvapaikkapolitiikan toiseen vaiheeseen

huhtikuussa komissio antaa vielä uudet esitykset myös tämän direktiivin muuttamiseksi eli me olemme vähän myöhässä

nyt toteutettava arviointi tästä ulkosuhdehallinnosta tuottaa toivottavasti tulokseksi parannuksia myös yksittäisen eu kansalaisen konsuliasioihin

suunnittelukilpailu päättyy syksyllä tänä vuonna ja todella tilat on tehty niin että sinne mahtuisi enemmän kuin syken porukka

toivottavasti ehdotus vie eteenpäin tavoitetta yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkapolitiikasta samalla kun se selkiyttää direktiiviä

en oikein niin koominen ja den visar att bankerna inte tillämpar den lagstiftning och de principer som gäller i eu

jos kaikki jäsenmaat eivät ole valmiita menemään eteenpäin siinä asiassa sen ei pidä estää muita etenemästä elikkä vahvistamasta yhteistyötä tässä

ongelmatiikkaa tietysti tu lee siitä myöskin että verrattuna muihin maihin unionin kansalaiset todella ovat paremmassa asemassa ja voivat saada vastaanottopalveluja pitempään kuin muut turvallisista maista tulevat hakijat

elikkä onneksi näin on edetty

jos saan sanoa lopuksi niin sanotun vähäarvoisen kalan osalta on edetty ja toivon että nyt maaliskuussa pääsemme päättämään projektin aloittamisesta saaristomerellä ja suomenlahdella ja sitten ensi vuonna laajemminkin

ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo myös että hallituksen selonteossa on eurooppa linnoituksen makua ankarana siirtolaisuuden valvontana ja laittoman maahanmuuton leimaamisena rikokseksi rikosten joukossa

eussa tulee olla yksi yhteinen tehokas ja oikeusturvan takaava turvapaikkamenettely ja yhteiset kansainvälisen suojelun myöntämisen perusteet

hyvät ystävät sitten kun me puhumme tulevaisuudesta ja puhumme kotoutumisesta niin todettakoon nyt joitakin oikeita lukuja

arvoisa puhemies

ehkä kaikkein tärkein

viimeksi eilen kun tapasin tulevaa puheenjohtajamaata espanjassa tähdensin että toisaalta lissabonin sopimus on se väline joka antaa meille mahdollisuuksia toteuttaa tehokkaampaa yhteistä turvapaikkapolitiikkaa ja se antaa meille myös tehokkaamman mahdollisuuden tehdä niin sanottuja palauttamissopimuksia joista tässä on puhuttu

kyprosta koskeva rahanpesuselvitys valmistui ja sen mukaan maan pankeissa ei ole noudatettu rahanpesusäädöksiä

maat joilla on hyvin tiukasti ulkomaalaisiin suhtautuvan maine eivät myöskään houkuttele hyvin koulutettua ja haluttua työvoimaa jota niin kovasti tarvitsisimme

on suomalaisia toimijoita jotka ovat kiinnostuneita toimimaan tämän yhteydessä ja siksi minä sanonkin että niin sanotun vähäarvoisemman kalan koska on erittäin tärkeää että me pääsemme sitä hyödyntämään ravintona

mutta siihen mennessä kesäkuuhun mennessä jolloin meillä oli verrannollista tilastoa suomeen oli pohjoismaista tullut vähiten turvapaikanhakijoita ja meille on tullut kuukausi sitten

suomi oli vaatinut tätä selvitystä

mutta mihin johtopäätökseen nyt olemme päätymässä ja miten se tulee vaikuttamaan tuleviin kyproksen maksatuksiin

on ongelma tällä hetkellä että eun neuvottelut eivät ole tehokkaita ja yksittäiset maat tekevät näitä sopimuksia ei eu yhtenäisesti

tilastot ovat tilastoja ja tässä ovat nämä luvut joissa siis meille on myöskin tullut vähemmän alaikäisiä turvapaikanhakijoita vastaavaan tilanteeseen

pohjois ja itä suomen alue ja maaseututuet tarvitaan maksuaseman turvaamiseksi ja myös niillä on tuki perussopimuksissa mutta ne eivät saa vääristää kilpailua suomen sisällä

mutta jos se on vain käyttää tehokkaimpia eun on tässäkin suhteessa yhdessä osoitettava voimansa niin kuin kaikissa ulkosuhteissa